ei pelkästään kaivosteollisuudessa vaan monilla muillakin suomen alueilla nähdään että elinkeinopoliittisista syistä tarvittaisiin suuria liikenneinvestointeja ja kaikki tiedämme että ne määrärahat joita kehyksessä on tähän tarkoitukseen varattu ovat sidottuja hyvin pitkälle

sellaista tutkimuksellista evidenssiä ei ole että koulun koko tai luokkakoko näihin erityisesti vaikuttaisivat vaan kyllä kyse on juuri siitä minkälainen ilmapiiri ja kulttuuri koulussa on ja kuinka hyvä koulutus ja tunnistamiskyky aikuisilla tuossa kouluyhteisössä on

jo tälläkin hetkellä suorituspaikka samoin kuin rahoituksen hakija sitoutuu siihen että hän tekee juuri niitä tehtäviä joihin on tuon rahoituksen saanut ei esimerkiksi muita hallinnollisia tai opetustehtäviä

noin puolet niistä on aalto yliopistossa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

luonnollisesti pitää myös muita mahdollisuuksia jatkossakin olla ja varmasti sellaisia aloja löytyy joissa pääsykokeita ja valintakokeita soveltuvuustestejä jatkossakin tarvitaan

kuntien talouden näkökulmasta probleemi on juuri siinä että tällä hetkellä usein suurinta verotuloprosenttia joutuvat pitämään sellaiset kunnat joissa asuu kaikkein pienituloisin väestö ja puolestaan niissä kunnissa joissa asuvat vauraimmat asukkaat taas on alhaisin verotus ja se ei tietenkään ole kestävä tapa kehittää tätä yhteiskuntaa

opetusministeriö aikoo myös varmistaa omalta osaltaan tätä asiaa sillä tavalla että kun teemme vuosittaisen tulossopimuksen suomen akatemian kanssa akatemiahan on yksi opetusministeriön virastoista kirjaamme myös akatemiaprofessoreiden ja tutkijoiden rahoitusperiaatteet tähän keskinäiseen tulossopimukseemme

tiedämme sen että meillä kuntakenttä velkaantuu vuosittain lähes miljardilla eurolla

siksi kuntatalouden ja kuntapalveluiden kannalta kaikkein tärkeintä on se että suomalainen elinkeinoelämä lähtisi nousuun saataisiin suomeen lisää yrityksiä työpaikkoja ja investointeja

jos jatkamme nykymenolla uhkana on että kolmen valtuustokauden kuluttua tuo velka on jo kymmenkertaistunut ja silloin emme edes ole suomen huoltosuhteen kannalta vielä siinä kaikkein hankalimmassa vaiheessa

uskon että kyllä akatemian toimikunnat joita parhaillaan ollaan nyt nimittämässä seuraavalle kolmivuotiskaudelle sen jäsenethän tulevat tutkijayhteisön ehdotusten perusteella nimitetyiksi sopimuksia tehdessään samoin kuin akatemian hallitus varmistavat tämän kysymyksen säilymisen

olennaista on myös se että uudet ylioppilaat ja sellaiset hakijat joilla on jo korkeakoulututkinto aiotaan laittaa eri jonoon tässä haussa

sen johdosta on tärkeää uudistaa kuntarakenteita ja uudistaa palvelurakenteita niin että kaikkialla suomessa voitaisiin jatkossakin järjestää julkiset palvelut hyvin

osaltaan kuntatyöntekijöiden tukea tälle hankkeelle osoittaa se että juuri maaliskuussa kaikki kuntien pääsopijajärjestöt antoivat yhteisen kannanoton jossa he kiirehtivät kunta ja palvelurakenneuudistusta koska he näkevät sen että maailma on muuttumassa nyt kovasti palveluiden tarve kasvaa siellä työväki on eläköitymässä ja meillä on iso uudistusten tarve

kansainvälisestä vertailusta voidaan havaita että erot oppimistuloksissa suomessa ovat koulujen ja oppilaiden välillä oecd maiden pienimmät

arvoisa puhemies

todella tutkijoiden kannalta olennaista on se että nimikkeet ja tehtävänkuvat säilyvät samoin arviointi ja päätöksentekoprosessi säilyvät siten että jatkossakin akatemiaprofessorin ja tutkijan tehtävä on mahdollista saada vain laatuun perustuvan kilpailun kautta

tämä kertoo siitä että meidän on pystyttävä merkittävällä tavalla nyt uudistamaan palveluita ja hallitus pitää kaikkein tärkeimpänä pohjana palveluiden uudistamiselle nimenomaan sitä että meillä on riittävän vahvat ja elinvoimaiset kuntarakenteet jotta voimme keskittyä siihen kaikkein tärkeimpään asiaan eli palveluiden järjestämisen ja palveluprosessien uudistamiseen näissä kunnissa

tuohon järjestelmään thl ja vatt ovat saaneet valmiiksi omat uudistetut kriteerisisältönsä ja parhaillaan tehdään koelaskelmia näiden uusien kriteerien pohjalta

arvoisa puhemies

kansainvälisissä pisa vertailuissa olemme menestyneet erityisesti sen ansiosta että meillä heikoimmatkin oppilaat saavuttavat erittäin hyviä oppimistuloksia